jos yksikin kunta ajautuisi maksukyvyttömäksi koko julkisen lohkomme luokitusluokka laskisi mikä nostaisi sen ottamien lainojen korkoja

me kuljimme moottorvenneellä hankoniemeltä rymättylään saakka muutaman kerran ja vain siellä ulkosaaristossa oli elävää rakkoleväkköä

rihmalevät olivat vallanneet mökkien rannat ja rakentamattomat alueet kaikki tyynni ja eihän siellä voinut edes kalastaa kunnolla koska vieheeseen heti tarttuivat nämä rihmalevät ja se on semmoista hommaa jossa tämän saariston arvo on radikaalisti pienentynyt

paasion hyvään puheenvuoroon viitaten palautan mieliin sen että merkittävin syyhän tämän hallituksen esityksen antamiseen oli ulkoinen syy finanssikriisi niin kuin jo totesin

talousvaliokunta pitää välttämättömänä että finanssivalvonnalla on kattavat tietojensaanti ja tarkastusvaltuudet ja käytössään tehokkaat hallinnolliset seuraamukset laiminlyöntien ja rikkomusten varalta jotta valvoja voi hoitaa tehtävänsä tehokkaasti kunkin tilanteen vaatimalla tavalla kaikissa oloissa

kreikan maksuvaikeudet ovat alentaneet euron arvoa jopa suhteessa yhdysvaltain dollariin

samalla kreikan hyvällä onnella saamien uusien lainojen korot ovat todella korkealla tasolla verrattuna niiden euromaiden maksamiin korkoihin joiden julkisilla talouksilla lainanhoitovaikeuksia ei ole esiintynyt

minä en halua mitään pahaa baltian maille kaikkein vähiten veljeskansallemme tuossa lahden eteläpuolella mutta voiko se valtio selvitä millään muulla kuin veronkorotuksilla saadakseen riittävästi yhteiskunnan pyörittämiseen varoja

muistuttaakseen eduskuntaa sen taustoihin liittyvistä merkityksellisistä näkökohdista vihreä eduskuntaryhmä valitsee kaivannaistoiminnan pohdiskelunsa kohteeksi tässä ryhmäpuheenvuorossa

silloin mietimme mikä on se mekanismi millä me pystymme saamaan kaiken sen aikaiseksi minkä inhimillisesti ja teknisesti pystymme tekemään

juuri näin pitää olla

voisiko edelleen itsekkäin pyrkimyksin käyttää devalvaatiota kotivaltion talouselämän kohentamisessa ja kuinka julkisen talouden massiiviset alijäämät näkyisivät ennen pitkää arkipäivän elämässä

se on se että me siirrymme ravinnekierrossa tuolla alueella herkällä alueella sellaiseen järjestelmään jossa biokaasutuksen kautta kierrätetään sitä materiaalia josta ne ravinteet lähtisivät sinne mereen ja saamme silloin siinä järjestelmässä ne ravinteet hallittua niin että me täsmäsiirrämme ne samat ravinteet jotka jo kerran ovat sitä kasvituotantoa primäärituotantoa tuottaneet siirrämme ne siitä niin sanotusta pohjalietteestä sinne kasvualustaan niin että yhtään ylimääräistä ei pääse sieltä pellon pintaa pitkin huuhtoutumaan enää saaristomereen

näitä on paljon mitättömämpiäkin asioita kun otetaan huomioon minkälaisia asioita täällä tullaan käsittelemään ilmeisesti vielä ennen joulua

silloin se helpoin konsti olisi alkoholi ja alkoholijuomaverojen korottaminen ja silloin tämä ongelma meidän kannaltamme poistuisi

mutta miten nimittää sitä ilmiötä kun kreikan talouskurjuus alentaa euron arvoa ja parantaa siinä sivussa kuin ennen vanhaan koko euroalueen vientiteollisuuden kilpailukykyä kovilla kansainvälisillä markkinoilla

lajimme on nyt koko maapallon hyödyntäjä

toivon mukaan näin

samaten täytyy huomioida se että valtionhallinnosta poistuu huomattavasti enemmän luontaisesti siis joko toisiin töihin tai eläkkeelle kuin mitä tuottavuusohjelma henkilötyövuosia vähentää

kun olemme vertailleet tilannetta suomen ja tanskan kesken niin tanskassa salmonella on päässyt karkuun ja todella ruokaturvallisuus on ollut alhaista luokkaa suorastaan

ja tästä sovimme että budjettiin tulee rahat ja budjetissa ne rahat on ja ne ovat olleet haettavana ja koko se homma on nyt lähdössä aivan uudella tavalla käyntiin

perustavaa laatua olevaa muutosta kuvaa havainnollisesti se että afrikassa käydään nyt sotia elektroniikkateollisuudessa käytettävien harvinaisten maametallien hyödyntämisoikeuksista

mielenkiintoista on se mistä mediassa kerrotaan ja mistä visusti vaietaan

suomessa salmonellaa ei ole esiintynyt mutta nyt sitten sitä on ilmaantunut ja lyhyt kysymys kuuluu

aivan samalla tavoin kuin suomi kaipaisi juuri nyt tuulipuistojen sijoittelua varten eräänlaista valtakunnan kaavaa koko maapallo kaipaa luonnonvarastrategiaa

tiusanen kunnioitan teidän suurta osaamistanne näissä asioissa mutta se ei ole per capita vaan se on alueellista täsmähoitoa ja ravinnekierron hoitoa mahdollisimman hyvällä tasolla

käsitettä korruptio kreikalle tyypillisenä ilmiönä ei juurikaan mainita suomen julkisessa sanassa vaikka vähäisetkin kotimaiset vaalirahoitukseen liittyvät ilmiöt tuottavat koko sivun juttuja

sellaista ei tarvitsisi toteuttaa kuin puoliksi jos harmaan talouden ja talousrikollisuuden kitaan menevät rahat saataisiin valtion menojen katteeksi

arvoisa puhemies

varsin kiusallista on että mitä pidemmälle luonnontieteellinen ja teknologinen kehitys edistyvät sitä pienemmät osuudet malmimassasta ovat olennaisia

tiusasen kanssa pyrkimässä hyvin samanlaiseen poliittiseen välitilinpäätökseen perimmäistä päätöstähän tässä asiassa ei koskaan tule olemaankaan

toisena asiana kiinnitän tähän kassanhallintaan huomiota

suomen kreikkaan akkreditoitu suurlähettiläs lähti maaesittelyssään valiokunnan siellä vieraillessa liikkeelle juuri korruption yleisyydestä ja sen tuottamista ongelmista

tässähän nyt kun se tulee selvitettäväksi toivon mukaan eduskunta hyväksyy tämän ponnen niin sehän tarkoittaa sitä että silloin pitäisi miettiä se millä tavalla tämä nykykäytäntö on syntynyt sillä täytyy olla jokin taustahistoria joku oivallus joka siinä ajassa on ollut relevantti kun tämä käytäntö on muodostunut koska nyt se ei ole sitä enää erikoisesti tässä ajassa jossa on tuota tuota rahan arvo voi tehdä free valuutan arvo voi heilahdella tosi pahasti ja jossa voidaan todella menettää hetkessä isoja rahoja näissä transaktio operaatioissa

suurien massojen käsittelyn globaali ongelma on että niin sanotut sivukivet jäävät juuri siihen mihin ne aluksi kipattiin

edellisessä ministerin tehtävässänne te sijoitusrahastolain ja muitten lakien yhteydessä lisäsitte anonymiteettiä veronkiertäjille

tiusanen minä olen sitä mieltä että on reilua ja rehellistä ja uskottavuutta lisäävää kun me otamme huomioon oman yhteiskuntamme lähihistorian ja pyrimme sen avulla rakentamaan käytännön politiikkaa joka johtaa siihen arvokkaaseen tavoitteeseen jonka ed

arvoisa puhemies

eikö nyt olisi korkea aika kun vastaatte pääministerinä koko tasavallan taloudesta että hallitus esittää niitten lakien peruuttamista joilla anonymiteettia ja veronkiertoa edistettiin

toisaalta täällä puhuttiin toimintaverkon keskittämisestä ja sitten toisaalta kannettiin huolta siitä että alueelliset palvelut eivät heikkene

tyypillistä on että lääkärit ja juristit hoitavat raha asiansa veroparatiisien kautta jättäen siten kotivaltionsa mopen osille

silloin kun tämä keskustelu alkoi heti tämän hallituskauden alussa pääministeri itse viittasi siihen että muun muassa tätä oikeaa tuottavuutta voidaan parantaa tietohallintojärjestelmiä kehittämällä

arvoisa puhemies

kun tähän keskusteluun juuri nyt sisältyy alueellistaminen ylipäätäänkin niin minä teen sellaisen toivomusaloitteen kai kohta että otetaan kela esimerkiksi

kaltiokummulle hänen äskeisen puheenvuoronsa johdosta siitä että eräällä tavalla kansanvaltaa pitäisi vahvistaa aloitteellisuudessa

salolainen on täällä paikalla yksi hyvä esimerkki siitä mitenkä voi käydä ja se on tämä energiapuun ottaminen metsistä

olen varmasti ainakin puolenkymmentä kertaa täsmälleen samanlaisen puheenvuoron kuullut täällä salissa ja on varmasti hyvin perusteltu ja mietitty että se on paikallaan oleva puheenvuoro

nyt jokainen tämän mietinnön lukenut on huomannut että jos jossakin mättää niin siellä mättää elikkä siellä missä olisi pitänyt tapahtua jotakin ei ole tapahtunut mitään myönteistä

kaiken lisäksi suomi on nopeutetussa aikataulussa muut hankkeet sivuun siirtämällä saattanut rakentaa kaivoshankkeita varten tarpeellisen infran

arvoisa puhemies

olen jyrkästi samaa mieltä asiasta elikkä jos vertaa esimerkiksi yhdysvaltain parlamentaariseen käytäntöön niin siellä se bill käsite on kansasta ja edustajista nouseva käsite joka nostaa asian keskusteluun johon kutsutaan suomestakin minäkin olen ollut asiantuntijana edustajainhuoneessa yhdessä asiassa

kun se on mennyt hallinnasta pois niin se kääntyy kaikkea sitä työtä vastaan mitä ed

arvoisa puhemies

lähinnä kauppataseen alijäämäisyydestä johtuen kreikan vaihtotase on pitkään ollut alijäämäinen

minulle on nyt tullut semmoinen käsitys jota sopii vastaväittää että tässä on jotakin tarkoituksellista tässä nykyisessä tietojärjestelmien yhteensopimattomuudessa

mutta arvoisa ed

arvoisa puhemies

eli kaksikielisessä tuomiopiirissä täytyy taata vähemmistön oikeus oman kielensä ilmaisuun elikkä toisin sanoen edellytetään vähemmistökielen osalta käräjätuomarilta erinomaista vähemmistökielen taitoa ja muuten riittää se tyydyttävä

asko seljavaara se puheenvuoro juuri antaa aiheen siihen kun olette vielä tänne professorikuntaan kuuluva henkilö että tehdään todella tieteellisesti pätevä selvitys kaikista niistä potilasvirroista mitkä tämä päätös aiheutti mitä ennakkotoimenpiteillä olisi voitu vaikuttaa niihin siirtymisiin ja mikä oli tämä kompetenssin uusi diversiteetti eri puolille keskussairaaloihin jnp

tämä on joittenkin mielestä hyvä systeemi että näin on ja siinä ei ole mitään järkeä ei yhtään mitään järkeä

mitä ilmeisimmin kysymys lienee silloin soijavalkuaisesta jota on tuotu ulkomailta joka lisäksi on ilmeisesti gemoa kaikki koska sitä tuotantoa ei juuri muuta enää maapallolla ole

ja se erityinen asia johonka kiinnitän huomiota on seinäjokioulu rataosuus ja siellä tehtävät parannustyöt

ajatus kansallisesta kaivosyhtiöstä on mielenkiintoinen jos se ideoijansa ajatuksissa sisältää aivan uusia ekologisesti ja eettisesti hyväksyttäviä toimintatapoja

nyt kun on vielä osoitettu mitkä lisävaarat ovat tulleet niin ettekö voisi antaa jonkun sympaattisen lupauksen että ryhdytte duuniin heti

keskusteluun tahtiin kuin myös jaoston ehdotus asian

se nostetaan esille ja se toimii

herra puhemies

meidän täytyy päästä tästä soijan maahantuonnista eroon ja arvoisa puhemies se onnistuu sillä tavalla että me tuotamme ohraetanolia ja rypsidieseliä ja siinä ohessa tuotamme valkuaisrehua niin sanottua valkuaisrouhetta ja sillä korvaamme tämän soijan tuonnin

hyvässä mietinnössä todetaan suurin piirtein tällä tavalla että seinäjoki ratahankkeen rahoitussuunnitelma on arvioitava vielä uudestaan

tämä on hyvin opettavainen iltapäivä

elämälle välttämättöminä pidettävistä alkuaineista maastamme löytyy merkittävässä määrin muun muassa fosforia

se on muotoutunut tämän menneen sadan vuoden aikana vähän toisen näköiseksi

näinhän täytyy olla kaksikielisessä valtiossa

tässähän nyt oppi sen että seuraava verojaoston matka tulee tehdä oecdn päämajaan pariisiin ja tehtävänä on pistää oecd tässä kahdenvälisessä sopimusasiassa järjestykseen ja muistuttaa siitä että eduskunta teki jälleen kerran yksimielisen päätöksen

sosiaali terveys oli tuhonnut rönsyt ovat

tämä on erittäin hyvä kannanotto nimittäin näin todella pitää tehdä